haluaisinkin pientä selvennystä ministeri thorsilta siitä miten tämä lainsäädäntötyö on edistynyt muissa eu maissa

mutta siinä missä kollegani huolehtivat henkilökunnan suomen kielen osaamisesta itse näen paljon suurempana ongelmana sen miten vieraskielisille potilaille saadaan ymmärrettävää ja inhimillistä palvelua

jos muitakin aloja löytyy niin siihen pitää puuttua

miten on mahdollista että yksi ja sama laitos on sairaalan perustaja toimii sen kanssa läheisessä yhteistyössä mutta on myös toimintojen kilpailuttaja ja tietysti nyt myös velkoja

tässä jutussa sanotaan sanatarkasti näin

kun sama juttu on otsikoitu kela noudatti pelisääntöjä jos näin on niin sitten pelisääntöjä pitää muuttaa mutta ilman muuta äänen pitää ruveta kuulumaan

arvoisa rouva puhemies

kuntoutusta voidaan sitten jakaa useammalle toimijalle

en kuulu sosiaali ja terveysvaliokuntaan eivätkä tämä lakialoite ja esitys ole ominta osaamisaluettani mutta olen ehkä juuri senkin vuoksi hyvin häkeltyneenä seurannut tätä keskustelua joka tuntuu vellovan tässä salissa mutta myös salin ulkopuolella

täällä on moneen kertaan sanottu jo sitä että on äärimmäisen tärkeää taata jokaiselle reumapotilaalle hoitopolku ja tietysti myös ammattitaidon jatkuvuus maassa

en puutu niihin enää eteenpäin vaan laajennan tätä kysymystä hieman laajemmalle jota ei oikeastaan ole vielä tässä keskustelussa ollut mukana ja puhun koko kuntoutusalan tulevaisuudesta suomessa

esimerkiksi kuntoutuspalveluja tarjonneet epilepsiasäätiö ja lomaliitto ovat jo ajautuneet konkurssiin ennen reumasairaalaa

arvoisa puhemies

jottei jää väärää mielikuvaa hallitustenvälisen ilmastopaneelin ipccn asenteista ja tavoitteista ja ennusteista muistutan siitä että ipcchen kuuluu ensinnäkin maailman arvostetuimpia ilmastotutkijoita

toinen näkökulma on sitten se millaista kuntoutuspolitiikkaa tässä maassa tehdään ja siinä tulee meidän vastuumme mutta myöskin ministeriöiden vastuu

myönnän että edelleenkin on joitakin ilmastoskeptikkoja

eduskunnan ja valtioneuvoston on mahdoton kantaa vastuuta yksityisen yrityksen huonosta taloudenpidosta ja siitä johtuvasta toiminnan alasajosta

käytännön arjen toimijat lukevat tätä muutosta sillä tavoin ainakin sen perusteella kun tänään itse soitin sosiaalitoimistoon ja kysyin että jatkossa heidän toimintansa selkiytyy koska vanhassa pykälässä on puhuttu vain laiminlyönnistä ja tässä laiminlyönti on selkeästi yksilöity muun muassa koulutuksen keskeyttämiseksi tai koulutuksesta kieltäytymiseksi

arvoisa puhemies

sen sijaan vastuu suomalaisen ammattitaitoisen kuntoutuksen tulevaisuudesta on osin kaikilla meillä ja siihen työhön pitää pikaisesti ryhtyä

minusta ehkä vertaus siitä että jos lähtee saksaan opiskelemaan lääketiedettä opetus pitäisi saada suomeksi ei aivan toimi tässä tilanteessa jossa meille suomeen on muuttamassa paljon maahanmuuttajia jotka eivät ole valinneet kohdettaan vapaaehtoisesti

siitä huolimatta voidaan olla montaa mieltä siitä onko tämä itse perusasia eli se että juuri niiltä nuorilta joilla on kaikkein eniten ongelmia ja joilla on kuten täälläkin on todettu asumisongelmia päihdeongelmia parisuhdeongelmia taloudellisia ongelmia

kun samaan aikaan kotouttamistoimet ovat tarpeeseen nähden osin riittämättömiä ja kielen opetus ja myös sen oppiminen on hidasta jos edes riittävää niin ilman muuta tulee niitä tilanteita että hyvin lukuisilla maailman kielillä tulee potilaita käyttämään terveyspalveluita ja vaikka henkilökunta osaisi kuinka hyvin suomea tai ruotsia siitä huolimatta palvelua ei saada perille ainakaan inhimillisellä tavalla

ja ilman muuta silloin on toivottavaa että tässä lakiesityksessäkin kirjatut toimet saadaan toteutettua

tämä on oikeasti asia jota pitää rauhassa ja perusteellisesti miettiä etenkin kun meillä tulee jatkossa olemaan se tilanne että meillä kaikkia terveyspalveluita tulee käyttämään yhä useammat maahanmuuttajat ja myös vanhainkodeissamme tulee vähitellen asumaan ihmisiä joiden suomen kielen taito on hyvin puutteellinen ja ruotsin kielen taito samoin

eli näiden nuorten osalta on tärkeää ensisijaisesti tukea kaikilla mahdollisilla sosiaalityön muilla käytettävissä olevilla keinoilla nuoren arjessa selviytymistä ja suunnitelmallista elämänhallintaa

arvoisa puhemies

sosiaali ja terveysministeriö on omassa lausunnossaan pohtinut näitä erityisiä lääketieteellisiä syitä joita voisi ottaa huomioon

etenkin tämä ongelma koskee maahanmuuttajanaisia jotka ovat ehkä suurimmassa vaarassa eristäytyä kotiin ja suurimmassa vaarassa jäädä kieliopetuksen ulkopuolelle

tässä luetellaan muun muassa toistuva vaikea tai psykoottinen masennus itsemurhayritys vaikea persoonallisuus tai käytöshäiriö heikentynyt näkö ajankohtainen vakava itsetuhoisuus päihderiippuvaisuus ja niin edelleen

kun tässä on moneen kertaan nyt tullut palautetta niin meille kaikille vihreille kuin myöskin sata komiteassa tätä asiaa esitelleelle osmo soininvaaralle soitin tänään hänelle itselleen ja kysyin mitä hän tarkoittaa ja mitä mieltä hän loppujen lopuksi itse on

arvoisa puhemies

mutta kuten sanottu tärkeintä ja oleellisinta on se että jatkossakin vastuu on aina poliisilla eli lääkärillä sitä vastuuta ei ole

lopullinen vastuu aseluvan myöntämisestä on aina poliisilla

ajokortin yhteydessä tällainen lääkärintarkastus on toiminut epäilyistä huolimatta kohtuullisen hyvin ja uskomme että asetuksella myös tämä saadaan toimimaan yhtä hyvin

sen sijaan hän on vahvasti sitä mieltä että jos vastustaa tätä perusperiaatetta ja sen takana me vihreät uskon niin vahvasti olemme niin eduskunnan pitäisi kumota ensisijaisesti pykälä työttömyysturvalaista

laki on työ ja tasa arvoasiain valiokunnassa esillä valiokunnan omasta aloitteesta ja se tulee esiin sosiaali ja terveysvaliokunnassa

arvoisa puhemies

tätä julkista keskustelua ja ryöpytystä on ollut mielenkiintoista seurata hallintovaliokunnasta jossa keskustelu on käynyt hyvin eri asioiden ympärillä kuin julkisuudessa

lakiesityksessä on kyse saattaa ulkomaalaislaki vastaamaan turvapaikkamenettelydirektiivin säännöksiä ja luoda yhtenäinen eurooppalainen turvapaikkakäytäntö joka varmasti on myös suomen etu

jos suomi laskisi myöntämänsä suojelun tason direktiivin tasolle taso olisi suomessa euroopan alhaisin

suuresta julkisesta kohusta huolimatta tällä lailla ei avata rajoja vapaalle maahantulolle eikä aiheuteta pakolaistulvaa vaan selkeytetään ja vahvistetaan lailla jo olemassa oleva ja toimiva oikeuskäytäntö

ehdotuksen mukaisesti säädetään lain tasolle ja täsmällisesti useista seikoista jotka ovat aiemmin perustuneet tulkintakäytäntöihin tai lakia alemmantasoisiin säädöksiin

tämän vahvistaa myös sisäministeriön poliisiosasto jonka mukaan ehdotettu säännös vastaa pääsääntöisesti poliisin ja rajavartiolaitoksen toiminnassa noudatettavaa käytäntöä

kotoutumisen näkökulmasta on tärkeää että maahan jäävällä on mahdollisuus ja oikeus elättää itseään sillä pakotettu työttömyys johtaa helposti syrjäytymiseen ja joskus jopa rikollisuuteen

sekään ei ole ihan pikkuasia kun ottaa huomioon millaisista olosuhteista kidutuksesta väkivallan aallosta sodista pakolaiset meille tulevat

arvoisa puhemies

tiusasen kanssa siitä että kahdesta köyhästä ei tule yhtä rikasta jos ne pistetään yhteen mutta kuitenkin kahdesta köyhästä voisi yhdessä tulla vähän vähemmän köyhä kuin mitä ne yksinään ovat

uudistus on tervetullut myös siltä osin että tilapäisen oleskeluluvan myöntäminen ehdotetaan korvattavaksi jatkuvalla oleskeluluvalla tilanteissa joissa maasta poistaminen ei ole hakijasta riippumattoman teknisen esteen vuoksi mahdollista

asia on hyvin ajankohtainen myös omassa kunnassani kerimäellä jossa kipuillaan ihan samojen talousongelmien kanssa kuin koko muussa suomessa ja kuntaliitosta pohditaan varmasti jälleen kerran lähitulevaisuudessa

vähemmistövaltuutettu kiinnitti huomiota niihin kohtuuttomiin ja ihmisoikeusnäkökulmasta epätarkoituksenmukaisiin tilanteisiin joihin niin sanotun b luvan antaminen tämän tyyppisissä tilanteissa johti

mutta haluan tuoda kolme näkökohtaa tähän kuntajakolakiin jonka tavoitteena on siis edistää kuntarakenteen uudistumista ja siksi sillä halutaan tukea ja edistää muutoksia eli käytännössä myöskin kuntien yhdistymisiä

siis sekä nykyisessä laissa että tulevassa ehdotuksessa tähdennetään sitä että perusosan alennus edellyttää että se ei ole kohtuutonta eikä se saa vaarantaa ihmisarvoisen elämän turvaa

pitää kysyä näin valtionosuusjärjestelmää uudistettaessa myös sitä millä tavalla voisi huomioida maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukumäärän laskennallisena kustannustekijänä silloin kun puhutaan sosiaali ja terveydenhuollon valtionosuusjärjestelmän uusimisesta

on aivan selvää että perusturvaa alentamalla emme kannusta juuri niitä kaikkein syrjäytyneimpiä nuoria hakeutumaan töihin

niin sanottuun sipoo ongelmaan tämä uusi lakikaan ei tuo ratkaisua sillä jatkossakin muutos voidaan tehdä myös kunnan vastustuksesta huolimatta ainakin silloin jos se on muutosta vastustavan kunnan kannalta vähäinen ottaen huomioon vaikutukset asukaslukuun palveluihin talouteen ja elinkeinotoimintaan

toimivan ja tiiviin ekologisesti kestävän kaupunkirakenteen luominen on ihannetavoite mutta asukkaiden ylikävelyä on vaikea hyväksyä maassa jossa hallituksen ohjelman etusivulla lukee että kansalaisille on taattava oikeus vaikuttaa osallistua ja olla osallisia päätöksenteossa

mutta sitten kolmanteen teemaan eli osakuntaliitoksiin

hurissalon suunnalla mikkelin ja lieviskän kylän suunnalla imatran ja ruokolahden kanssa kun taas partalansaaressa asuvat puumalalaiset ovat luontevasti asioineet sulkavalla ja juvalla

mikkelin päättäjät ovat näyttäneet pientä vihreää valoa kuntaliitokselle vaikkei asiasta mitään lopullista päätöstä olekaan ja niin kauan kuin mitään ei ole päätetty kaikki vaihtoehdot kannattaa tuoda esiin ja niiden hyötyjä ja haittoja punnita hyvin rehellisesti ja avoimesti

puhuin kuntaministeri kiviniemen kanssa muutama viikko sitten osaliitosten mahdollisuudesta ja hän silloin sanoi pitävänsä tätä vaihtoehtoa puumalan näkökulmasta jopa fiksuimpana

kun viime viikolla luin lehdestä ministeri kiviniemen ajatuksista jotka olivat hyvin päinvastaisia en voi kuin hämmästellä ja jos ministeri olisi paikalla mieluusti kysyisin mikä on mielen muuttanut sillä tilanne on puumalalaisille hyvin hankala

jos puumala liitetään kokonaisena mihin tahansa naapurikuntaan se tarkoittaa sitä että kuntakeskukseen osalle asukkaista tulee yli sadan kilometrin matka ja se ei tietenkään tavoitteena ole mitenkään ihailtava tai kannustettava

mutta asia on nyt puumalalaisten sekä tietysti naapurikuntien käsissä sillä ilman heidän suostumustaan mikään liitos ei ole mahdollinen

kun katson hallituksen esitystä ja hallintovaliokunnan kannanottoja täällä hyvin sanotaan se että voimassa olevan kuntajakolain mukaisesti säilyy se että kunnat muodostuvat työssäkäyntialueista tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata kunnan asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta ja jos puumalaa ajattelee niin jos ei siitä alueesta saada elinvoimaista niin ainakin alue olisi elinvoimaisempi jos se olisi aidossa yhteistyössä kaikkien naapureidensa kanssa

täällä hyvin käytiin läpi sellaisen kunnan tilannetta jossa yleinen veroaste on alhaalla mutta siitä huolimatta iltapäiväkerhosta peritään täydet maksut

eli se tarve korottaa näitä aamu ja iltapäiväkerhojen hintoja aivan sinne viimeiseen tappiin asti on enemmän kuin valtava

haluaisin kysyä myös nyt kun valiokunnan puheenjohtaja on paikalla sitä miten valiokunnassa on ajateltu rahoitettavan niitä kolmannen sektorin toimijoita jotka tulevaisuudessa tarjoavat aamu ja iltapäiväkerhotoimintaa niille oppilaille jotka eivät kuulu mihinkään maksuluokkaan siis joille kunta antaa maksuttoman ilta ja aamupäivähoidon

on kerta kaikkiaan valtavan hienoa jos sinne saadaan liikuntaa kulttuuria ja kaikkea muuta mukaan mutta harva toimija tekee sitä maksutta ja olisi hyvä tietää tässä yhteydessä kuka sen maksaa

arvoisa rouva puhemies

arhinmäki tietää hyvin tarkkaan me vihreät puolustimme opintotuen sitomista indeksiin viimeiseen saakka

ymmärrän hyvin tämän sankan vastustuksen koska asia on vaikea ja monimutkainen mutta en ymmärrä mitä pahaa on siinä jos nuoren oikeusturvaa parannetaan sillä että entinen tulkinnallinen laiminlyönti puetaan selkeään sanamuotoon

miksi sitten sosiaali ja terveysvaliokunta on lähtenyt puuttumaan juuri tähän lakiesitykseen eikä siihen työttömyysturvalakiin johon olisi pitänyt puuttua

siihen en tiedä vastausta mutta toivottavasti ed

omassa puheenvuorossani käsittelen aselakia nimenomaan tämän vastalauseen kautta muuten perusasiat ovat tulleet kohtuullisen selväksi aiemmissa puheenvuoroissa

perussuomalaisten vastalauseessa vedotaan siihen että eduskuntakäsittelyssä on sivuutettu useita perusoikeuksia kuten oikeus valita harrastuksensa henkilökohtaisen vapauden tai valinnanvapauden perusteella

joudun tuottamaan pettymyksen vastalauseen tekijöille koska aseen hankinta tai hallussapito ei perustu perusoikeuksiin

tässä kohtaa kannattaa ehkä tutustua hieman tarkemmin perustuslakiin jonka mukaan perusoikeuksiamme ovat esimerkiksi yhdenvertaisuus lain edessä oikeus elämään ja sivistykseen omaan kieleen työhön ja sosiaaliturvaan sekä uskonnon liikkumisen ja kokoontumisen vapaus ja sananvapaus ei siis aseen hankinta ja hallussapito

ihmettelen tätä johtuen siitä että meille tulleissa lukuisissa kymmenissä viesteissä viesti ja sanoma oli todellakin se että aiemmin käsittelyssä asiantuntijoita ei ole kuultu riittävästi

siitä syystä juuri siitä syystä halusimme tehdä toisenlaisen ratkaisun ja kuulla mahdollisimman monia asianosaisia jotta jälkipyykiltä vältyttäisiin

mielestäni se on ennen kaikkea niiden intressi joilla ei aselupaa tai asetta tässä maassa ole ja siitä haluan myös jatkossa pitää kiinni

vastalauseen väitteen mukaan hallituksen esityksen muutoksilla ei voida kouluampumisiin tai aseturvallisuuteen vaikuttaa vaikka jotkut niin uskovatkin

en jaksa uskoa tätäkään väitettä kun hallintovaliokunnan mietinnössä vielä muistutetaan aserekisterin ajanmukaisuuden tärkeydestä ja kannustetaan sen ylläpitämiseen

myös kaikkia asiantuntijoita mukaillen aivan enemmistö asealan ammattilaisista on sanonut että käsiaseiden saatavuudella on merkitystä aseturvallisuuden kannalta

vastalauseessa väitetään että eduskunnassa on saanut keskustella vähän tosiseikoista jotka koskevat etnisen alkuperän tai ryhmän perinteitä aseiden käytössä

hämmästelen tätäkin koska kuten kaikki tietävät sana on vapaa niin täällä salissa kuin myös valiokunnassa mutta esimerkiksi tästä asiasta emme ole kuulleet perussuomalaisen jäsenen kommenttia ennen kuin vasta siinä kohtaa kun mietintö oli pöydällä ja saimme tämän vastalauseen

eli halukkuutta käsitellä asioita liittyen etnisen alkuperän tai ryhmän perinteisiin aseiden käytössä ei ole sillä puolella ollut

hallituksen esitykseen uudeksi kotikunta ja sosiaalihuoltolaiksi ei voi kuin olla tyytyväinen vaikka asia on edelleenkin ja jatkossa vaikea ja moniulotteinen

vastalauseessa sanotaan myös että aseilla ei ole vaikutusta itsemurhien syihin joten sen suhteen on kysymys vain satunnaisista tekijöistä ja tekovälineen satunnaisesta saatavuudesta tai hallinnasta

perusasia on joka tapauksessa se että tämä esitys parantaa merkittävästi vanhusten ja vammaisten perusoikeuksia laitosasukkaiden osalta ja tätä muutosta on toivottu pitkään

esitys parantaa toteutuessaan pitkäaikaisissa hoitosuhteissa laitoshoidossa olevien oikeutta valita itse kotikuntansa

sen sijaan on selkeitä tutkimustuloksia siitä että ampuma aseiden saannin rajoittaminen muun muassa lainsäädäntöteitse merkittävästi alentaa itsemurhariskiä näillä tekotavoilla